meidän täällä kotimaassa on pidettävä huoli kannattavasta alkutuotannosta ei sitä muuten jatkossa ole jos se ei ole kannattavaa ja sen kautta kotimaisesta elintarviketuotannosta

erityisesti yhteiskunnan toiminnot vaarantuvat ja uhkaava tilanne syntyy jos joku suuri voimalaitos joudutaan pysäyttämään

kuten selonteossa todetaan energiankäytön tehostaminen omalta osaltaan vähentää tuontiriippuvuutta ja parantaa siten huoltovarmuutta

selonteon kirjaukset edistää useisiin eri polttoaineisiin ja hankintalähteisiin perustuvaa monimuotoista energiatuotantoa ja kotimaista energiatuotantoa sekä kotimaisten polttoaineiden käyttöä ovat erittäin tärkeitä

talouden rakenteellinen kehitys ja keskinäisten riippuvuuksien lisääntyminen aiheuttavat yhteiskuntamme sisäisiin toimintoihin uudenlaista häiriöherkkyyttä

nykyaikaisen yhteiskunnan toimintoihin sisältyvien uhkien kirjo on laaja ulottuen teknisten järjestelmien toimintahäiriöistä laajoihin tautiepidemioihin saakka

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun me edustajat vierailemme maakunnissa eri yrityksissä niin ainakin itselläni erittäin monesti on tullut vastaan tämä kuljetustuki yrittäjiltä myönteinen palautus

me edustajat tiedämme että useinkaan näissä ei ole kyse merkittävistä euromääristä mutta sillä on myös henkistä merkitystä

saimme sen sitten määräaikaiseksi mutta muistaakseni vuoden kuluttua on taas niin sanottu deadline

arvoisa ministeri pekkarinen mielelläni kuulisin sitten mitkä teidän ajatuksenne ovat tämän kuljetustuen jatkolle

niin kuin puheenvuorosta voi sen mieltää niin todella toivon sitä että se jatkuisi mutta tuossa muutamissa puheenvuoroissa myös tuli esille se että jos ja kun olisi mahdollisuus sitä laajentaa näihin kuljetuksiin kun tuodaan raaka aineita se olisi hyvin tähdellistä ja toki tämän kokonaissumman kasvattaminen

me tarvitsemme muitakin instrumentteja mutta tämä kuljetustuki on osoittautunut näitten vuosien aikana erittäin merkitykselliseksi

arvoisa puhemies

paasion tekemää esitystä

mitä tulee tähän lakiesitykseen niin nämä lyhytkestoiset määräaikaiset veroratkaisut eivät ole hyviä

siis pitäisi todella pyrkiä pitkäkestoisiin ratkaisuihin ajatella tulevaisuutta ja tätä puun saantia jatkossakin sen lisäämistä täällä kotimaassa niin kun täällä aiemmin on todettu

tämän lain valmistelussa oli vmn ja kolmen mn kädenvääntöä aivan selkeästi ja todella vielä valtiovarainvaliokunnassakin sen pyörittelyä onko tämä metsävähennys de minimis tuen piirissä vai ei

kuitenkin vastuu on tällä tuen saajalla ja tietenkin on myös muistettava se että tämä aiheuttaa kun tämä metsävähennys on sen de minimis tuen piirissä valtavasti lisää byrokratiaa rekisterejä ja niin edelleen

kuitenkin kaikkien suomalaisten etu on että metsistämme saadaan maksimaalinen tuotto saadaan maksimaalisen paljon puuta

tämä edellyttää että hoitotoimenpiteet ja hakkuut suoritetaan ajallaan ja niinpä nämä hoitotoimenpiteet eli tarkoitan tässä ensiharvennusta ja uudistamistoimia tulisi jatkossa tehdä entistä velvoittavammiksi

todella tuossa myös ed

sekin on erittäin kiusallista että tuodaan tosiaan tänne sellainen esitys että sitä aikaa valiokunnassa ensinnäkin lausunnon antamista varten oli vain päivä kaksi ja samalla tavalla rutistus tuolla valtiovarainvaliokunnassa

paasion tekemää esitystä

vielä tähän lakiin liittyen tässä minimituen ylityksessäkin on nämä kaksi tulkintaa

mutta niin kuin täällä on näissä puheenvuoroissa todettu niin laki ensinnäkin viipyi liian pitkään tänne kun se tuotiin ja toisaalta niin olisi vähän aikaa se tällaiset määräaikaiset lait eivät ole suositeltavia

arvoisa puhemies

alun perin ei ollut tarkoitus osallistua tähän keskusteluun mutta kun kuuntelin noita puheenvuoroja niin pääsääntöisesti ne olivat todella varsin yksipuolisia jopa pöyristyttäviä

paikallis ja aluehallinnosta näitä valtion työpaikkoja on vähennetty jo vuosikausia ja kun maakunnista näitä toimintoja on lopetettu niin siellä työntekijöille ei ole annettu mahdollisuutta paikkakunnalta siirtymisen tai sille jäämisen välille toki jos työttömäksi jää sille paikkakunnalle tai saa muun työpaikan

vuosia on tosiaan peräänkuulutettu sitten keskushallinnossa näitä järjestelyjä

nyt kun tätä alueellistamista on tehty jonkin verran työpaikkoja on siirretty maakuntiin ne ovat menneet poikkeuksetta maakuntakeskuksiin

nyt toivoisi jatkossa kun uskon että kuitenkin näitä alueellistamisia tehdään myös jatkossa että myös muut paikkakunnat pääsisivät osallisiksi kuin maakuntakeskukset koska kun nämä työpaikat ja siirrot sinne tulevat niillä ei kovin suuria heijastuksia ole kuitenkaan sitten näitten alueitten reunoilla näille pienemmille paikkakunnille

asko seljavaaralta kysyä mitkä ne toiminnot sitten ovat kun haluaisitte kokonaan romukoppaan tämän alueellistamisen saattaa

arvoisa puhemies

tosiaan meillä on monia esimerkkejä näitten viime vuosien ajalta kun on joistakin investoinneista ja panostuksista alueille kyse esimerkkinä otan vaikkapa infraan investoinnit

sellaisia lausuntoja kuulee täältä salista kansanedustajilta että rahat pitäisi jostakin muusta löytää kuin näistä yleisistä täällä meillä käytössä olevista rahoista tai jotakin muuta vastaavaa

myös maaseutupoliittisen selonteon keskustelun yhteydessä todettiin täällä että välttämättä näillä reuna alueilla ei palveluja tarvita koko vuotta ja niin edelleen

eli kuitenkin nämä panostukset vuosien mittaan näille alueille ovat olleet varsin pieniä ja monesti tulee se tunne että nekin ovat liikaa

eläinlääkintähuoltolakia on valmisteltu varsin pitkään ja nyt se on meillä käsiteltävänä

tämän lakiesityksen myötä poistuu muun muassa jääviysongelma kun kunnan eläinlääkäriltä poistuu omien asiakkaiden valvonta

eläintauti ja eläinsuojeluvalvonnan hoitaminen edellyttävät lisäresursseja lisää määrärahaa talousarvioon kuten ed

monilla varsinkin reuna alueilla näitä päivystysalueita yhdessä sitten vaihdellaan eläinlääkärien kesken lähikunnissa

edellä olevaan viitaten lakiesityksen vaatimukset hyöty ja lemmikkieläimille järjestettävästä erillisestä päivystyksestä tuntuvat epärealistisilta laajassa osassa maatamme

mutta jotta se toteutuu edes kohtuullisesti koko maassa niin eriytetyn eläinlääkäripäivystyksen vaatimus ei voi olla ehdoton

lakiesityksen mukaan eläimet jaetaan hyöty eläimiin ja muihin kotieläimiin

oli jako niin tai näin niin joka tapauksessa peruseläinlääkäripalvelut tulee kaikille eläimille olla saatavilla niin kuin äsken todettiin myös ja samoin tämä kiireellinen eläinlääkäriapu

arvoisa puhemies

eläinlääkäripäivystyksen rationalisointi ja sen myötä päivystyssidonnaisuuden väheneminen toteutuessaan toivottavasti lisäävät myös halukkuutta kunnan eläinlääkärin tehtäviin

rahaa tarvitaan muun muassa uusien esitettyjen läänineläinlääkärivirkojen perustamiseen ja kunnille aiheutuneiden kustannusten korvauksiin valtiolle kuuluvien tehtävien hoitamisesta

anteeksi näin pitkä ylitys

ensinnäkin on syytä todeta ilolla se että asianomainen ministeri on paikalla koska tämä laki ei välttämättä tekstiltään täysin heti avaudu ja on tietyllä tavalla vaikeaselkoinen ja sitten ministeri voi myös korjata mahdollisia väärinkäsityksiä

edellisen vaalikauden lopulla oltiin tuomassa eduskuntaan luonnonsuojelulain muutosesitys joka olisi merkinnyt luonnonsuojelulain perusteella perustettaville natura alueille pääsääntöisesti metsästyskieltoa toisin sanoen metsästysoikeuden kiristämistä natura alueilla

muutosta vastustivat metsästysjärjestöt samoin kuin riistaviranomaiset maa ja metsätalousministeriö mukaan lukien

nykyisen luonnonsuojelulain mukaan eläinten tappaminen luonnonsuojelualueella on kielletty mutta säännöstä on voitu säätää poikkeuksia alueellisesti ja näin on myös menetelty

momenttiin

nyt tässä tätä ollaan muuttamassa mutta mielestäni sitä voitaisiin valtioneuvoston asetuksella rajoittaa tai se jopa kieltää mikäli metsästys vaarantaisi alueen perustamistarkoituksen tai aiheuttaisi merkittävää haittaa alueen muulle käytölle

ei voi muuta kuin erittäin huolestuneena seurata metsästysmahdollisuuksien jatkuvaa ja perusteetonta kaventamista

tässä käsiteltävänä olevassa luonnonsuojelulain säädännössä muutosesitys mahdollistaa uusien alueiden liittämisen jo perustettuihin luonnonsuojelualueisiin

natura ohjelmaa laadittaessa kaikissa ympäristöhallinnon tiedotteissa kerrottiin ettei natura rajoita metsästystä

muistaakseni valtioneuvoston natura päätöksissäkin mainitaan että metsästystä rajoitettaisiin vain poikkeustapauksissa

kaivoin esille viime vaalikauden loppupuolella jolloin tätä esitystä oltiin tuomassa tosiaan eduskuntaan mutta asianomainen ministeri sitten kuitenkin perääntyi tässä niin tässä on mmmn tiedote ja siinä lukee

aiheellisesti voi kysyä miksi suomessa lievemmän suojelutarpeen omaavilla muilla suojelualueilla pitäisi metsästys kieltää tai sitä tarpeettomasti rajoittaa

suomalaiseen luontoon mielestäni mahtuvat niin marjastajat sienestäjät metsästäjät ja muutkin ulkoilijat ja samaten tietysti elinkeinonharjoittajat

varsinkin itä suomessa ja pohjois suomessa harvaan asutuilla alueilla metsästyksellä ja kalastuksella on perinteisesti ollut ja on edelleen todella suuri merkitys paikallisen väestön virkistäytymiskeinona

toivon että pidettäisiin huoli nyt kun valiokuntakäsittelyyn tämä laki tulee että emme ole rajoittamassa paikallisen väestön virkistymismahdollisuuksia ja sitä kautta huonontamassa heidän tavallaan elämisen olosuhteita

aivan lopuksi keskityin tosiaan näihin metsästysmahdollisuuksiin ja korjattakoon sitten jos nämä pykälät olen väärin käsittänyt mutta näin tosiaan olen tulkinnut että tässä nyt tavallaan toisinpäin on käännetty eli pääsääntöisesti on tämä kielto ja sitten voidaan tarvittaessa antaa tämä metsästysoikeus

aiemmin se oli toisinpäin näillä tietyillä alueilla

toki puhuja on myös sitä mieltä että tässä lakiesityksessä on hyviä asioita ja muun muassa ministeri viittasi tähän hirvenmetsästyksen mahdollisuuteen juuri muun muassa liikenneturvallisuussyistä

kun täällä tosiaan on tämä pykälä alueen liittäminen luonnonsuojelualueeseen niin onko tulkintani oikea että kun alueella mihin liitetään on tietyt rauhoitusmääräykset voimassa ja tämä uusi alue liitetään niin käsitän että silloin nämä samat rauhoitusmääräykset tulee kun siitä tulee uusi yhtenäinen alue muun muassa esimerkiksi metsästyksen kieltäminen jos se sillä liitettävällä alueella on aiemmin ollut sallittu

vai onko näin että siellä voisi olla erilaiset nämä rauhoitusmääräykset kun kuitenkin on yhtenäinen alue

se tuntuu varsin oudolta

viittasin jo tähän tulkintaan tuossa omassa varsinaisessa pöntöstä pitämässäni puheenvuorossa ja haluaisin tähän selvennystä

eli nyt myös ministeri viittasi että siellä on jonossa odottamassa tavallaan satoja luonnonsuojelualueita ja tosiaan kun tämä lain valmistelu on kestänyt vuosia niin minkälaisista hehtaarimääristä puhutaan

kuitenkin tässä on kansalaisten virkistyskäytöistä mahdollisesti niitten rajoittamisesta kyse

pakolaisten kuntiin sijoittamisesta ja sen vaikeudesta on viime aikoina puhuttu ja kirjoitettu paljon eikä syyttä

eli todella olisi ollut toivottavaa että edes tämä määräraha olisi siellä varattuna koska todella tilanne tällä hetkellä on pakolaisten sijoittamisen osalta todella vaikea

kotouttaminen on erittäin keskeinen jos ajatellaan pakolaisten työllistymistä oleskeluluvan saaneitten työllistymistä ja tähänkin nämä määrärahat ovat alimitoitettuja

nyt sitten mietintöön pikkasen rahaa saatiin tähän pilotointihommaan mutta jos verrataan sitä sitten ministeriön omaan pyyntöön niin se on vain neljäsosa siitä

eli varmasti hyvinkin keskeistä olisi ja tärkeää juuri kotouttamisessa paitsi että sitä tietysti kehitetään että siinä on myös riittävät resurssit

turvapaikkatutkinnan ja turvapaikkapäätösten resursointi on kanssa huomattavasti alimitoitettu

eli on todella merkittävästä rahasummasta kyse ja tätä kautta näitä varoja voitaisiin muun muassa edellä mainittuihin kohteisiin osoittaa

tutkinnan ja tehokkaan päätöksenteon turvaaminen on kokonaisuudessaan huomattavasti halvempaa kuin hakijoiden oleskelun pitkittäminen vastaanottokeskuksissa

kuten mietinnössä todetaan rajavartiolaitos tulee selvästi ylittämään sille asetetut tuottavuusvaatimukset

rajavartiolaitos tarvitsee kipeästi toimintamenoihinsa rahaa tällä hetkellä

toki tekniikalla jotakin korvataan mutta en usko siihen että sillä voidaan nämä miehistövähennykset kokonaisuudessaan korvata

aivan lopuksi totean että rajavartiolaitoksen poliisin ja tullin yhteistyöstä on erittäin hyviä kokemuksia mutta senkään varaan ei voi jatkossa kaikkea perustaa jos ei todella näitä lisämäärärahoja saada